näin ollen ratkaisuja pitää hakea nimenomaan sieltä että tiukennamme eun sääntöjä niin että huono talouspolitiikka euroalueella ei ole enää yhtä mahdollista kuin se on tähän saakka ollut

viimeksi kun täällä oli välikysymys taidettiin aika laajasti yhdessä todeta että kaikkein suurin kysymys on äänileikkurikysymys

rehellisesti sanottuna kukaan ei sitä osaa sanoa mutta valistunut veikkaus on että euroopan laajuinen taantuma ja pankkikriisi johtaisi johonkin sen kaltaiseen mikä on ollut totta viime vuonna jolloin suomessa bkt tuli alas

ensimmäinen on se ettemme menettäisi turhaan liian helposti liian monta pk yritystä jotka työllistävät ja toisaalta ovat niitä jotka raapivat meille niitä verotuloja heti kun talous lähtee kasvuun

jos siitä halutaan keskustella niin sitä varmaan kannattaa arvioida kumpiko on parempi järjestelmä mutta hallitus ei ole mitään semmoista päätöstä tehnyt että asumisperusteinen sosiaaliturva puretaan

mikäli valtionyhtiöt olisivat toimineet hintatasaajina niin mistä johtuu sitten se että jokaisena vuonna valitettavasti tänäkin vuonna mittavat tiehankkeet kustannusarvioltaan lähes tuplaantuvat ja destia ei ole pystynyt sitä roolia hoitamaan ei alkuunkaan

minä ennakoin tämän olevan vasta jäävuoren huippu siitä mitä on tulossa

minä olen ollut esimerkiksi lukuisilla vienninedistämismatkoilla joissa pääosa yrityksistä on pk yrityksiä jotka keskittyvät uusiutuvan energian tuottamiseen

jokainen arvottaa sitä miten korkealle sitten haluaakaan arvottaa

kaikissa kunnissa ei ole tarvetta nostaa kiinteistöveroa ja joissakin kunnissa taas sitä haluttaisiin mutta ei ole poliittista mahdollisuutta tai tahtoa viedä näitä asioita läpi

kun katsotaan mitä on tosiasiassa tehty ihan riippumatta kuka sen arvion tekee onko se hallituspuolueen tai opposition edustaja voidaan tehdä vain yksinomaan faktojen perusteella se johtopäätös että suomessa tehtiin jo elokuussa budjettiesitys joka oli euroopan elvyttävin

voisin mielelläni jatkaa kyllä tästä

jos ruuan tuotannon ainoana kriteerinä on tuottaa mahdollisimman halpaa ruokaa kasvottomille markkinoille seurauksena on moraalikato

esimerkiksi jos me saamme useamman kunnan hallintoa supistettua me saamme silloin käytettyä sen rahan vaikkapa hoitajien palkkaamiseen tai pienten opetusryhmien varmistamiseen niin että on ammattitaitoisia opettajia

tunnustan sen että teidän logiikkanne on ihan kestävä logiikka mutta kaikkia hyviä tavoitteita ei yhtä aikaa pysty saamaan samalla rakenteella aikaiseksi

jos naapurin talo on tulessa kannattaa omankin edun vuoksi osallistua sammutustalkoisiin vaikka palo olisi syttynyt holtittoman naapurin omasta huolimattomuudesta ja vaarantanut meidänkin turvallisuutemme ja vaikka hänen auttamisensa olisi juuri tästä syystä ärsyttävää

raju tilanteen vakauttaminen kreikassa ja euroalueella oli vain oireiden hoitoa

toiseksi kun te mainitsitte nuo pari esimerkkiä

sitten toinen näkemys on se että kun eussa tehdään direktiivi joka on puitelaki me suomalaiset monesti laajennamme sitä direktiiviä vielä omalla lainsäädännöllämme niin että jos laskee lakien lukumääriä se saattaa paisua todella suureksi

ehkä elinkeinoministeri voi vastata tuohon eksaktiin kysymykseen minkä edustaja kääriäinen esitti mutta tosiasia on se että jos meidän ongelmat ovat rakenteellisia eli suomalaisten tuotteita ei osteta entisin määrin ainakaan siihen hintaan niin se ratkaisu ei ole semmoinen että valtio alkaa ostamaan niitä tuotteita tai valtio tekee asian joka alentaa tuotteen hintaa ei vaan se vaatii uusia innovaatioita ylipäänsä yritysten uskoa ja kykyä luoda jotakin uutta ja ne ratkaisut ovat siis pitkäjänteisiä

rajamäki on viitsisi tulla tämän seurakunnan eteen ja televisioyleisön eteen väittämään jotakin noin pöyristyttävää että joku puolue tässä eduskuntasalissa haluaisi tukea rikollista toimintaa

arvoisa puhemies

olen ihan samaa mieltä edustajan kanssa siitä että nämä ovat nimenomaan niitä isoja kysymyksiä ja tulonjakovaikutusta pitää seurata

rakennepaketissa ei varsinaisesti sisäiseen turvallisuuteen kiinnitetä huomiota koska toisin ehkä kuin kysyjä me olemme rakenneuudistuksen puolella tuolla poliisihallinnossa jo tehneet paljon

jos eläimet suostuvat syömään ravinnepitoista viemärijätettä eikä siitä jää kiinni niin etiikasta piittaamattomat ahtaalle vedetyt ulkomaiset tuottajat toimivat näin

teidän mainitsemastanne useamman miljardin rahastosta ihan mielelläni kuulisin mistä te sen rahan saisitte

arvoisa puhemies

tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa jossa meillä kaikki verotulot supistuvat ja meillä on vain yhdet ainoat veronmaksajat jotka maksavat veroa sekä kunnalle että valtiolle sekä suomalaiset yksilöt että yritykset tavalla tai toisella kunnan pitää pystyä keräämään tarvittavat tulonsa

iso osa jo päätetyistä rakenneuudistuksista on lainsäädäntövalmistelussa

tämän lisäksi on tarpeellista huomioida että kuntauudistuksen osana on tarkoitus parantaa demokraattisen vaikuttamisen keinoja niin että eri kunnanosien ääni kuuluu kunnallisessa päätöksenteossa paremmin kuin tällä hetkellä

sille vaan ei voi mitään että tosiasia on tämä ja kun sitä on muuksi väitetty niin halusin korjata tämän koska ei kannata faktoista väitellä

mutta jos nyt ajatellaan lähteekö euroopan talous kukoistukseen kun kreikka kaatuu ja se ongelma tarttuu muihin maihin niin kyllä kai se nyt on aika lailla selvä

samaan aikaan meidän pitää seurata sitä mitkä ovat ne veroratkaisut jotka luovat työpaikkoja koska jos me teemme semmoisia veroratkaisuja jotka eivät lisää työpaikkoja tai niitä vähentävät niin sillä on dramaattinen tulonjakovaikutus joka on erittäin negatiivinen

eli ehkä jos puhutaan sitten eu johdannaisuudesta siis että eu on jossakin asiassa jonkun kannan ottanut ja sitten suomi tulkitsee direktiiviä haluamallaan tavalla ja laajentaa lainsäädäntöä voidaan päästä hyvinkin korkeisiin lukuihin

semmoinen rehellinen vaihtoehtojen arviointi on se mitä minä toivon että tässä salissa käydään puhutaan oikean mittaluokan asioista ja tarvittaessa valtiovarainministeriö voi tälläkin kertaa arvioida oppositiopuolueitten toimia mikäli niin haluatte

arvoisa puhemies

kiitoksia palautteesta

arvoisa puhemies

tästä siis olemme jo päättäneet

arvoisa puhemies

tuloveron kevennyksessä painopiste on pienissä ansiotuloissa mutta totta on myös se että me emme halua kiristää progressiota eli tehdä tuloloukkuja veroloukkuja tavallista työtä tekeville tavallisille suomalaisille ihmisille

me tarvitsemme lisää työpaikkoja me tarvitsemme lisää työntekijöitä

sitten jotkut kysymykset ovat semmoisia kuten nyt vaikkapa esimerkiksi henkilöstön kelpoisuusehtojen väljentäminen on semmoinen asia että osoittautui että sen muuttaminen lainsäädännöllä on erittäin vaikeata

eli vaikka osa vastustaakin hallituksen tavoitetta ohjata lisää määrärahoja poliisimiesten lukumäärän kasvattamiseen niin siitä huolimatta me sen teimme

mielipide eroista jatkotoimien suhteen voidaan väitellä mutta ei tosiasioista koska me emme tarvitse enää yhtään epäselvää viestiä ihmisille jotka ovat muutenkin jo huolissaan

päätöksiä pitää joka tapauksessa

tässä käsitteillä olevassa budjettiesityksessä asunto osakeyhtiöille on ennätyssuuret korjausavustukset ja myös energia avustukset luvassa sen takia että myös asunto osakeyhtiössä pystyttäisiin tekemään tämän kaltaisia toimenpiteitä

business is business

työpaikat vaihtuvat ihan sen takia että yrityspuolella on ihan normaalia evoluutiota osin maataloudessa tapahtuu rakennemuutosta eli tänä päivänä ei ole yhtä paljon maanviljelyksen parissa työtä tekeviä kuin oli parikymmentä vuotta sitten ja ihmisten mieltymykset muuttuvat

silloinkin minua neuvottiin salin vasemmalta laidalta että huolehdin turhaan ei pidä puhua exit strategioista ei pidä puhua velkaantumisen lopettamisesta

olisi ollut erittäin kova päätös jos suomen hallitus olisi muutamiin poliittisiin arvioihin vedoten päätynyt erilaiselle kannalle suomen ja euroopan talouden vakauden turvaamisesta kuin koko muu maailmantalousasiantuntijajoukko oli päätynyt

aivan yhtä lailla meidän pitää kantaa huolta siitä että talous ja työllisyys voivat kehittyä muuallakin kuin täällä pääkaupunkiseudun kasvukeskuksissa

eun vakaus ja kasvusopimuksen valvontaa ja täytäntöönpanoa vahvistamalla estetään euroaluetta ja suomea joutumasta enää samanlaiseen tilanteeseen

eli purimme hallintoa ja lakkautimme liikkuvan poliisin jotta rahaa riittää poliisimiesten määrän kasvattamiseen

monetkaan asiat eivät ole niin mustavalkoisia kuin täällä helposti annetaan ymmärtää että kaikki asiat olisivat joko sataprosenttisesti hyviä tai sataprosenttisesti pahoja

en tiedä onko tässä eduskunnassa kovin monta hallituksen puolella ei ainakaan ole ketään joka kannattaisi tämänkaltaista yhteisvastuuta että veisimme talouspolitiikan vastuun jäsenmaille

siitä huolimatta että tiedämme että finanssimarkkina on täysin sekaisin ja epäluottamuksen vallassa ja sitä kautta julkiset taloudet ovat erittäin huonossa kunnossa niin emme me tiedä kuinka syvälle tässä mennään emmekä me tiedä kuinka pitkään tämä tulee jatkumaan

eli kun me olemme menettäneet työpaikkoja tämän kriisin aikana ja sitten talouden rakennemuutoksen johdosta niin tähän maahan tarvitaan uusia työpaikkoja ja me voimme sitä edistää järkevällä verotuksella semmoisella että yritykselle jää rahaa palkata työntekijöitä ja että meillä työstä saa semmoisen korvauksen että kaikkea ei tarvitse välttämättä aina ottaa nimellispalkankorotusten kautta vaan se voi tulla järkevän tuloveropolitiikan kautta

arvoisa ministeri anttila miten saamme säilytettyä jatkossakin suomalaisen eettisen ja moraalisen tavan tuottaa ruokaa ja miten kuluttajat voisivat paremmin saada tietoa tästä suomalaisesta tuotantotavasta esimerkiksi maailman ainoasta salmonellavapaasta possusta

mutta tämän vain tuon esille sen takia että kaikki semmoiset asiat tai päätökset joilla on vaikutusta julkisen talouden kestävyyteen vaativat myös muiden kuin lainsäätäjän toimia

erityisesti vaikkapa semmoisille ihmisille jotka ovat vammautuneet nuorina ja joilla ei ole työeläkettä tai sitten niille jotka ovat tehneet päivätyönsä perheenäitinä ja joille ei ole tullut muuta eläkettä ja jotka saavat pelkästään kansaneläkettä olemme halunneet tehdä reilumpia korotuksia

se joka ei noudata sääntöjä työmarkkinoilla alistaa työntekijänsä ja itsensä kyllä rikolliselle toiminnalle ja sitä ei kukaan tässä salissa uskoiden edessä ja medi

se ei auta että me ikään kuin pumppaisimme markkinoille vaan rahaa rahaa rahaa jos ei ole suomalaisille tuotteille kysyntää

näin ollen tämä tuloveron kevennys joka on varsin merkittävä kohdistuu aika hyvin

mutta minä en halua lähteä puuttumaan pitkälläkään kepillä yleisradion henkilöstöpolitiikkaan koska se olisi halventavaa yleisradiota kohtaan jos täällä epäillään että yleisradio toimii sen mukaan kuin poliitikko heitä ojentaa jos näin olisi tapahtunut

elävä elämä ei tämmöistä yleensä tunnista

mutta yleisesti ottaen tuottavuusohjelmalla pyritään nimenomaan valtion palveluksessa olevien henkilötyövuosien vähentämiseen

sitä on vaikea arvioida kuinka monta uutta työpaikkaa on syntynyt tähän mennessä kelamaksun poiston seurauksena mutta jo noin maalaisjärjellä kun ajattelee sitä tilannetta kun suomen talous syöksyi itsenäisyyden ajan syvimpään lamaan tilauskirjat ammottivat tyhjillään niin kyllä sen nyt jokainen suomalainen ymmärtää että silloin on vaihtoehtona se että pistetään ihmisiä kaiken varalta liukuhihnalle jos rahaa ei tule taloon sisään

ei se ole kikkailua jos osakkuussopimuksessa lukee että asukas huolehtii ja maksaa omasta putkiremontistaan

mutta sekin on totta mitä ministeri gustafsson totesi että nuorten lukumäärä vähenee kaikkialla suomessa ja meillä on paikkakuntia joissa se vähenee enemmän kuin toisaalla

samaan aikaan kun me leikkaamme ja tasapainotamme budjettia koko hallitukselle on ollut tärkeää se että suomalaiset kokevat että kaikki ovat samassa veneessä

tuolla rakennepaketin sisällössä on enemmänkin aineksia kuntapalveluihin liittyen tuottavuuden parantamiseen liittyen työurien pidentämiseen liittyen ja tämän kaltaisia asioita

tiedän että sitä moni täällä vaatii mutta me emme aio leikata palkansaajien emme myöskään eläkkeensaajien ostovoimaa tuloverotusta kiristämällä vaikka sitä kovasti vaaditaan

mutta on tämä suuri linja siitä että vähintäänkin muutaman vuoden sihdillä tulojen ja menojen pitää olla tasapainossa

nyt on huolehdittava suomalaisten ostovoiman kasvusta uuden talouskasvun hedelmistä sekä tulevaisuuspanostuksista jotta pärjäämme pitkällä aikavälillä